niin silloin kun nämä tulokset tulivat niin minä ajattelin että hyvänen aika niinkö tässä nyt tehdään että ne meidän pikkupirpanat kaikista pienimmät kansalaisemme pistetään maksamaan tämä lama ja se ei muuten ole oikea arvovalinta ja siksi me sdpssä nimenomaan haluamme omassa vaihtoehdossamme vahvistaa perusopetuksen määrärahoja reilulla summalla

tämä liittyy aikuiskoulutukseen ammattikoulutukseen ammattikorkeakoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön joihin esitämme reiluja lisäsatsauksia kaikkinensa

uutena ikään kuin jos voisi sanoa innovaationa kun olemme tässä pääluokassa niin sanotaan nyt se sana sitten meillä on sellainen että pitäisi ottaa tuolta veikkausvoittovaroista todellakin sieltä tulouttaa nyt siellä olevaa rahaa ja sillä rahalla rakentaa myös kulttuuritiloja nuorisotiloja liikuntatiloja siis peruskorjata parantaa tehdä näitä ja myös se työllistäisi merkittävällä tavalla

arvoisa rouva puhemies

sitten vielä kolmas viesti kaikkinensa meillä yllätys yllätys on tietenkin se mikä tänään on ollut pääasiana pääviestinä koska se on hyvin tärkeä akuutti iskeä juuri tähän päivään on tietenkin tämä yliopistojen tilanne kaikkinensa

niitä ei näkynyt mutta puhemies minusta on silti hyvä ottaa tämä puheenvuoro koska minusta aina kiivaankin keskustelun jälkeen on syytä tehdä johtopäätöksiä jotka voisivat johtaa johonkin

ja minä haluaisin ainakin omalta osaltani hyvin vahvasti alleviivata sitä että kun täällä näköjään näyttää siltä että muutamille edustajille vielä sdpn vaihtoehtobudjetti ei ole tuttu niin ottakaa ihmeessä se vaikkapa iltalukemiseksi tämän istunnon jälkeen tai jonain kesäpäivänä tutustukaa tähän

siellä on rakentavia positiivisia vaihtoehtoja joihin saa tarttua koska niillä on yhteinen tarkoitus mikä meillä kaikilla on

toinen oli se että oli kiveen hakattua että ihan oikeasti tuottavuusohjelma ei sitten koskisi uusimuotoisia yliopistoja mutta käytännössä kuten olemme kuulleet kyllä se koskee koska se sitten siellä valtionosuusperusteena otetaan huomioon

parempi työllisyys parempi kasvu sitä kautta inhimillisempi elämä ihmisille ja politiikan suunnan kääntäminen parempaan suuntaan

viesti todellakin toistan on se että vaikka näennäisesti budjettisummissa näyttää että yliopistomäärärahat lisääntyisivät ihan komean summan niin tosiasiassa yliopistot sanovat että näennäisesti niiden budjetti on semmoista samaa tasoa kuin tämä vuosi ja tosiasiasti reaalisti se on miinuksella koska kustannukset toisaalta sitten nousevat jnp

kyllä sosialidemokratian jalanjälki tai kädenjälki nyt näkyy asuntopolitiikassa siinä suhteessa että tässä hallitusohjelmassa mitä ministeri krista kiuru nyt ansiokkaasti toteuttaa historiallisesti parannetaan korkotuen ehtoja mitä toivottiin jo vuosia ja nyt tämä tapahtuu

ja niitä olemme tarjonneet tämän lisätalousarvion yhteydessä niin kuin tarjoamme sitten huomenna kehyksessä ja sitten taas tulevana syksynä tarkkaan lasketussa vaihtoehtobudjetissa josta tiedän että siinä sama linjamme jatkuu

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

sillä nimenomaan puututaan siihen asiaan että rakennettavat asunnot ovat halvempia vuokralaisille ne mitkä tällä uudella parannetulla tuella rakennetaan

puhemies

kun puhutaan tästä asumisen hinnasta niin tämä hallitus on myös edeltäjäänsä huomattavasti parempi siinä että nyt emme lisää asumisen hintaa lisääviä energiaveroja

kyllä viime vaalien alla se asia mistä minulle tammelantorille tulivat ihmiset puhumaan oli juuri suuri huoli siitä kuinka paljon nämä energiaverot nostivat asumisen hintaa ja silloin puhuttiin kovasti näistä uudistuksista

nyt kuitenkin laskelmien mukaan selkeästi tällä korkotuen ehtojen parantamisella saamme alempia neliöhintoja mikä tietenkin on sen asukkaan ja sen vuokralaisen kannalta olennaisen tärkeää

mutta puhemies siihen olin pääsemässä että uskoisin että kun ministeri kiuru jatkossa tekee asuntopoliittisia linjauksia asuntopoliittista ohjelmaa laaditaan ja tulee sitten vielä kevät ja mietitään näitä kasvun tekijöitä niin varmasti täällä rakentamisen puolella on vielä paljon saavutettavaa

meillähän on käynnissä tämä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma paavo nimeltään ja se on hyvin toiminut sillä on moneen paikkaan saatu näitä uusia asumisratkaisuja

ministeri kiuruhan viittasi asumisen kustannusten osalta näihin uudistustöihin mitä hän aikoo tehdä ara tukien suhteen

nyt sitten on lähdetty parantamaan näitä ara tukien ehtoja on tullut tämä käynnistysavustus ja on tullut tämä omavastuukoron alentaminen ja kun nämä yhdistää niin sitä kautta se syntyvä uustuotanto tulee olemaan edullisempaa kuin oli aiemmin

eräänlainen välimalli tulee mutta ei samanlainen kuin viime kaudella koska silloin juuri ongelma oli se että asumisen hinta nousi kovin korkeaksi sen edellishallituksen välimallin kautta jota toki suhdannetilanteessa silloin myös oppositiosta tuimme

tämän viimeksi toissa päivänä monet asuntopuolen toimijat minulle vahvistivat kun heitä tapasin niin että nyt on sinänsä tämän osalta hyvä tilanne

sehän on nyt tullut tähän rakennepaperiin kirjauksena että meille tulee metropolihallinto ja sitä kautta tulee metropolikaava joka on hyvin tärkeä elementti järkevän maankäytön suunnittelussa asuntopolitiikassa segregaation ehkäisyssä kohtuuhintaisten kotien tarjonnassa ja siinä tarvitaan kaikkien yhteistyötä myös kuntatasolla

joka tapauksessa me tulemme näitten aso asuntojen tulevaisuutta positiivisessa mielessä miettimään tulevaisuudessa ja katsomme siinä vaiheessa onko sitten näille pitkäaikaisille linjanvedoille mitä siellä on ollut kehittämisen tarvetta

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

tulemme ministeriössä kyllä hyvin tarkkaan arvioimaan juuri tätä tästä näkökulmasta niin että siinä suhteessa kyllä paikallisuus nähdään erittäin tärkeänä kaiken kaikkiaan

aina kun puhumme sivistyksestä opetuksesta koulutuksesta lasten ja nuorten asioista esimerkiksi liikunnan tai kulttuurin tukemisen tai nuorisotyön suhteen puhumme tosi tärkeistä asioista

kysyttiin että olenko siitä mitä mieltä

ympäristöministeriö esitti siihen määrärahaa ja yritimme sitä ajaa eteenpäin mutta tämä sitten budjettikäsittelyssä ei mennyt läpi

että siinä mielessä tietenkin olemme tehneet tämän työn hyvin vakavasti

edelleen on syytä todeta että paitsi että puhumme periaatteellisista tärkeistä asioista myös tämä ennennäkemätön talouskriisi ja työllisyyskriisi osaltaan nostaa tämän pääluokan merkitystä sillä tässä jos missä puhumme aikuiskoulutuksesta tai nuorten työpajoista tai tämän tyyppisistä seikoista niiden merkitys sen kun kasvaa

tietenkin minä itse tiedän koska olen ollut pitkään eduskunnassa että tämä aluearkkitehtitoiminta on ollut sellainen että on usein valtiovarainvaliokunnassa jouduttu asiaan puuttumaan että se on ollut eduskunnan arvostama määräraha

sitten voisin melkein todeta että kun vaikeina taloudellisina aikoina tietenkin on hyvin tärkeää että ihminen voi henkisesti hyvin niin kyllä kulttuuri ja tämän kaltaiset seikat ovat myös tässä asiassa tärkeitä vetureita

puhuitte kuppilassa jo niistä hieman ja sen verran olen pistänyt jo töpinäksi että pyysin ministeriöstä että saisin selvityksen näistä kahdeksasta koska en tietenkään tässä vaiheessa voi hahmottaa ihan tarkkaan mitkä ovat ne syyt ja mikä se tilanne siellä on

opetusministeriön pääluokkahan on perinteisesti sellainen että sinne eduskunnassa on lisätty niin kauan kuin minä olen asioita seurannut aika useita rahasummia jotka välttämättä eivät ole määrältään kovin suuria mutta ovat hyvin hyvin tärkeitä niille tahoille jotka näitä lisämäärärahoja saavat

jaosto teki myös ja valtiovarainvaliokunta sitä kautta tällä kertaa määrällisesti useita lisäyksiä joista kohta puhun lisää mutta alkuun totean sen että jaosto alussa yhtyy siihen kuinka tärkeää onkaan se että kehittämiskohteena on sekä peruskoulutus että korkeampi koulutus

mutta on hyvin tärkeää että nämä asumiskysymykset on nostettu nyt asunto ohjelmassa hallitusohjelmassa kaikissa esiin ja niihin on myös sitten tietynlaista suunnitelmallisuutta olemassa

tänä päivänä haasteet ovat isot ja äsken kun kuntaministeri puhui ja kertoi kuntien tilanteesta myöskään koulupuolella tietenkään ei ole yhdentekevää miten kunnat voivat koska tietenkin se miten hyvä peruskoulu meillä on tulevaisuudessa johtuu paljon myös siitä kuinka paljon siihen on varaa kunnissa satsata

esimerkiksi eräs vanhuspalvelun hyvä asiantuntija pirkanmaalta juuri viikonloppuna minulle ylisti että kyllä teillä on hyvä tämä ohjelma että siellä on monta hyvää asiaa sisällä ja periaatetta

tietenkin on ollut äärimmäisen hyvä ja tärkeää että myös opetusministeriön kautta on ollut näitä erilaisia ryhmäkokoa pienentäviä rahoja jnp

valitettavasti vaan taitaa olla niin että tilanne kunnissa sitten johtaa siihen että ne ryhmät eivät kaikkialla niin kovasti pienentyneet olekaan

eli aiempaan nähden olemme saaneet siihenkin nyt kohennusta viime kevään päätösten myötä mikä nyt tässä budjettiasiakirjassa kaiken kaikkiaan on esillä

asia mikä on kovasti puhututtanut vuosien varrella ovat ylimääräiset taiteilijaeläkkeet ja nyt niihinkin sitten tulee todella kaivattu lisäys

nyt on hienoja puuhankkeita liikkeellä ja sitä osaamistakin on kyllä että siitä voisi kehitellä tällaisen tulevaisuuden osaamismuodon suomeen

olen aistivinani että tämä vahvistuu ja toki ministeriö omien kehittämisohjelmiensa puitteissa tätä puurakentamista haluaa edistää

ja kun olen asettanut remonttiryhmän miettimään korjausrakentamisen tulevia tarpeita täydennysrakentamista ja rakentamisen laatua niin enpä tiedä vaikka hekin sitten omassa työssään puuttuisivat tämänkaltaisiin kysymyksiin

täällä on useita pieniä tärkeitä summia ja kiinnitän huomiota siihen että esimerkiksi jaostokäsittelyssä kovasti pidetyt määrärahat ihmisoikeusliiton rauhantyön ja kulttuuri instituuttien puolesta ovat sellaisia jotka jälleen kerran ovat lisäyksiä saaneet se on hyvä erittäin tärkeä asia ja siitä kannamme huolta että nämä ovat niitä rahoja jotka on jo kerran lisätty eduskunnan toimesta ja sitten viety pois ja taas eduskunta lisää

puolen vuoden päästä näemme sitten tämän remonttiryhmän tuloksia sen suhteen miten ihmisten koteja peruskorjataan ennakoitavammin suunnitelmallisemmin

tässä oli tämä kysymys tästä vivin tilanteesta viestintäviraston tilanteesta taajuushuutokaupan suhteen josta jo yhden puheenvuoron käytin

tietenkin toivottavaa olisi että nämä rahat pysyisivät sillä lisätyllä tasolla ottaen huomioon kuinka tärkeää rauhantyö esimerkiksi tämän päivän maailmassa onkaan

konsertti joka kouluun oppilaiden musiikkiharrastusta tuetaan valtion taidemuseon taidehankinnat jossa nimenomaan kotimaista työllisyyttä tätä kautta myös voidaan edistää teknologiakasvatukseen erinomainen asia